tämäkin tulee olemaan tavattoman vaikeata

mikäli yritysrahoitus käy entistä hankalammaksi vaikka nykyisten käytäntöjen kuten seminaarien järjestämisen kautta se tulee korostamaan erityisesti paljon julkisuudessa olevien ihmisten roolia se tulee kasvattamaan median roolia koska media tulee totta kai tekemään maakunnallisia listoja että nämä ja nämä ehdokkaat ovat nyt vahvoja läpimenijöitä ja se tulee suosimaan totta kai sellaisia henkilöitä joilla on mahdollisuus omaa varallisuutta tähän laittaa

tiedetään tapauksia joissa on ollut yrityksen ostamia vuosimainoksia ja kuinka ollakaan jonkun kauppaliikkeen jonkun päivän kohdalla on ollutkin siellä yksittäisen ehdokkaan mainos ja se yritys on saanut sen omiin kuluihinsa sen vuosimainoksen sisällä

nämä ovat kaikki tällä hetkellä olleet juuri tämän tietyn tyyppisen valvonnan ulkopuolella ja tämä selkeästi osoittaa sen yhden puutteen joka tällä hetkellä on

meillä täytyy olla rohkeutta puolustaa parlamentaarista kansanvaltaa poliittinen toiminta on osa sitä ja se että luomme avoimen hyvän vaalirahoituskäytännön tulee puolustamaan viime kädessä myöskin suomalaisen demokratian toimivuutta

mutta nyt avainkysymys onkin se pystyykö meidän nykyinen tutkimus ja kehitystoimintamme esimerkiksi tekes vastaamaan kaikkeen siihen haasteeseen mihin pitäisi tänä päivänä vastata

toinen havainto jota vielä puhemies kommentoin on se että meillä on esimerkiksi eräitä tuulivoimakomponentteja valmistavia yrityksiä jotka ovat lisänneet työpaikkoja suomessa sen jälkeen kun tuotanto alkoi jossakin muualla ulkomailla

on selvä että afganistanissa ei saavuteta rauhaa ilman poliittisia ratkaisuja ja nämä vaalit ovat yksi osa sitä kokonaisuutta

mutta olennainen kysymys on se missä vaiheessa isafin piirissä aiotaan arvioida tavallaan nyt afganistan uudelleen

milloin yk nato eu kokoontuvat yhteen tavallaan myöskin presidentti obaman uuden linjauksen pohjalta miettimään mikä on se uusi satsaus ja uusi alku afganistaniin ja millä tavalla aiotaan sitten nrfn nopeita joukkoja käyttää myöskin vaalitarkkailun turvaamiseksi

vielä palaan tähän toteuttamiseen liittyviin riskeihin tvon fortumin ja erityisesti tietysti fennovoiman osalta ja haluan vielä kerran esittää ministerille kysymykset joihin emme ole saaneet vastauksia

onltä siitä että se on todella sitoutunut investoimaan suomeen koska suomen sähkön hinta on kuitenkin halvempi kuin ruotsissa ja saksassa jonne e

arvoisa rouva puhemies

on haluaa myöskin investoida

kysehän on rikollisesta toiminnasta ja sen takia taistelussa harmaata taloutta vastaan täytyy ottaa käyttöön kaikki ne keinot jotka rikollisuuden vastaisessa toiminnassa pitää ottaa

nähtävästi on vaan niin että vaikka keinovalikoima on aika moninainen siellä toisella puolella löydetään aina vielä lisää porsaanreikiä joilla sitä kierretään

mutta sen haluan vaan todeta kun seuraan miten töölöntorin liepeillä ja tässä keski helsingissä on aika paljon rakennustöitä tällä hetkellä meneillään ja vanhoja kerrostaloasuntoja remontoidaan että eipä niillä työmailla tahdo kuulua suomen kieltä

meillähän on käsissä erittäin mittava rakenneongelma joka liittyy ylipäätään euroalueeseen eurojärjestelmään

jos se työvoima sieltä lähtisi pois en ole ihan vakuuttunut siitä millä tavalla sitten ne työmaat pystyttäisiin todellisuudessa toteuttamaan

mekin liityimme euroon

tämä kuvaa erittäin oikealla ja hyvällä tavalla meidän ulko ja turvallisuuspolitiikan perusajattelua tänä päivänä ja siihen tämä hallitus on pystynyt hyvin vastaamaan

tämä on hyvä tässä historiassa myöskin muistaa ja se että tämän kaltaisesta tilanteessa missä nyt ollaan ei tuolloin yksinkertaisesti sovittu

on hyvä kuitenkin nähdä globaalin kehityksen moninapaisuus että samaan aikaan kun me kuitenkin osallistumme yhteisen ulko ja turvallisuuspolitiikan toteuttamiseen euroopan yhteisön puitteissa meidän on myöskin globaalit vastuun haasteet tunnistettava ja niihin täytyy olla myöskin vastauksia olemassa

ne maksut jotka lainsäädäntö määrää työnantajalle ja työntekijöille maksetaan ja harmaan talouden veromenot menetykset yhteiskunnalle pystytään sitten minimoimaan

ei nähty sitä mitä sitten tarkoittaa jos joku maa joutuu merkittävään julkisen talouden kriisiin velkaantumisen kautta ja kirjoitettiinko tuolloin tämä yhteisvastuun periaate

tämähän tässä on nyt se olennainen joka tavallaan nyt sitten tämän kevään aikana syntyi ennen muuta ranskan ja saksan ajamana poliittisena sopimuksena ja minkä takia näin

suomalaisen työn pitäminen suomessa on suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointiyhteiskunnan perusasia

erityisesti sen takia ranskalaisia tämä kiinnosti koska jos näin ei olisi menetelty niin ranskalaiset pankit olisivat olleet siellä liemessä ja kantamassa juuri sitä vastuuta ja tässä nyt ymmärrän ehkä sosialidemokraattien kritiikin kärkeä erityisen hyvin

se helpottaa valtiontalouden alijäämän tasapainottamistoimia se helpottaa kuntatalouden ongelmia koko perusturvan palvelun rahoittamista ja niin edelleen

mutta tässä yhteydessä haluan korostaa myöskin sitä että viime viikolla kävimme venäjä keskustelua meille on erityisen tärkeätä se että me profiloidumme aktiivisena kahdenvälisten suhteiden vaalijana mutta samalla haluan muistuttaa siitä että meidän ei pidä tuudittautua siihen että me olisimme jotenkin parempia venäjä osaajia kuin muut

sen takia tavallaan ne uutiset joita me nyt päivittäin seuraamme tunti tunnilta euroopasta ovat tässä katsannossa hälyttäviä koska euroopan uutiset muodostavat kuitenkin sen kansainvälisen viitekehyksen eurooppalaisen viitekehyksen euroalueeseen kuuluessamme minkälaisessa taloudellisessa kontekstissa joudumme nämä suuret mittavat haasteet tulevina vuosina kohtaamaan

se on aivan selvä asia että euromaat tai laajennetaan vaikka kaikkiin eu jäsenmaihin joutuisivat hakemaan poliittisia päätöksiä samalla tavalla kuin me nyt olemme tekemässä ja kansalaisilta sille hyväksynnän ja se tie on kyllä kuljettu näiden ratkaisujen jälkeen loppuun

täällä on paljon uusia eun jäsenmaita joilla on lähtökohtaisesti aivan erilainen suhde venäjään kuin meillä on ollut myöskin kielen kautta ja tässä suhteessa meidän täytyy tehdä paljon töitä

on koko euroalueen vakaus minkälaiseksi se asettuu meillä on ikääntyvän väestön haaste ja meillä on sitten tämä mittava teollisuuden rakennemuutos josta tänään on paljon puhuttu

nyt tarvitaan aivan uusia välineitä ja keinoja mihin nyt sitten valtiovarainvaliokuntakin kiinnittää huomiota uusia välineitä finanssi ja talouspolitiikan keinoja koska politiikan keinot alkavat olla loppu

nyt on aivan oikea aika ministeri investoida tutkimus ja kehitystoimintaan uuteen teknologiaan erityisesti ympäristö ja energiateknologiaan

sen takia vientiteollisuuden kohtalo sanelee siellä erittäin paljon kuntien kantokykyä se sanelee erittäin paljon siellä asuvan väestön toimeentuloa sen kautta kysymyksen siitä onko siellä aleneva väestökehitys niin kuin tällä hetkellä on ja kyse on ennen muuta sitten siitä onko työpaikkoja vaiko ei

sen takiahan tässä nyt niin kuin on moneen otteeseen sanottu tarvitaan näitä ratkaisuja nopeasti jotta pystytään reagoimaan tilanteeseen ja totta kai meidän tilanteemmehan on suhteessa markkinoihin lähinnä se että kun markkinoilla rahalaitoksissa tehdään mittavia virheitä meidät kutsutaan hätiin siivousjoukkoina

puhutaan paljon siitä millä tavalla me lämmitämme taloja mutta puhumme tavattoman vähän mistä talot tehdään

teräsrakentaminen tuottaa myöskin niitä

puurakentaminen toimii ministeri puunieluna

mehän vaan siivoamme näitä jälkiä

minusta ovat hyvin tärkeitä olleet ne ratkaisut joita ministeri väyrysen aikana on tehty että me olemme luopuneet siitä vastikkeettomasta lähialuetuesta ja menneet vastikkeellisiin yhteisiin hankkeisiin

sen takia on erittäin tärkeä asia että mekin kannamme täällä meidän perusteollisuudestamme huolta ja siksi arvoisa ed

sen takia mielestäni on aivan perusteltua tällä hetkellä vaatia ja katsoa erityisesti sen välineen käyttöönottoa että ne rahoituslaitokset ja ne pankit jotka ovat myöntäneet liikaa luottoja heikoin vakuuksin tulevat näihin talkoisiin mukaan

ja uuden helsingin musiikkitalon verhoiluun suunnitellaan betoniseiniä sen sijaan että maailmankuulu arkkitehti toyota haluaa sinne samanlaiset puuseinät kuin lahden sibelius talossa on

vaikka meillä on hyvin paljon tässä globalisaatiossa haasteita erittäinkin paljon haasteita siitä huolimatta meidän täytyy löytää tutkimus kehityspanostusten kautta teollisuuden kilpailukyvyn turvaamisen kautta ja kaikkien niiden siihen kustannusketjuun vaikuttavien tekijöiden ratkaisujen kautta sellaisia lopputulemia että me pystymme työpaikat pitämään täällä

kansalaisjärjestöt voivat viedä myöskin venäjälle tavallaan sen toimintamallin siitä miten kansalaisyhteiskunta toimii ja sen kautta me olemme edistämässä venäjän modernisaatiota ja tuloa myöskin oikeusvaltioita kunnioittavaksi demok ratiaksi

tiedättekö tämän

aiotteko puuttua tähän ja ohjata että julkista rakentamista tullaan lisäämään merkittävällä tavalla nimenomaan puurakentamisen suuntaan joka toimii hiilinieluna ja on äärimmäisen kokonaisvaltaisesti taloudellisesti tehokasta ja on uutta teknologiaa jota voimme viedä sitten myöskin massiivisesti maailmalle ja samalla aikaansaada ilmastotavoitteiden kannalta merkittäviä tuloksia

se on kuitenkin sitä meidän perusteollisuutemme ja työpaikkojemme ruisleipää mitä metsäsektori metalli ja konepajateollisuus pystyvät suomessa tuottamaan

siksi tämä jäsenyyskampanja jota nyt on käyty turvallisuusneuvoston kiertävästä jäsenyydestä on ollut perusteltua

he kantavat sen vastuun siellä omien ratkaisujensa kautta koska he ovat myöntäneet liikaa luottoja niille maille jotka eivät niitä pysty takaisin maksamaan

tässähän on kannettu huolta turun telakoista tässä nähtiin mitä summassa tapahtui mitä tapahtui varkaudessa nyt

onhan se aivan selvää että hyvin huolella ne maat ovat myöskin seuranneet meidän kehitysapupanostuksiamme ja meidän kehityspoliittisia painotuksiamme

erittäin suurella mielenkiinnolla odotamme mitä tapahtuu myllykoskella

hyvin ymmärrän että tämä täytyy nyt tavallaan tällä hetkellä näin hoitaa mutta on aivan selvä asia että silloin täytyy olla myöskin joku käsitys siitä millä tavalla tästä eteenpäin mennään jos tämä ei jää tähän

ja tässä mielestäni ministeri väyrynen kun olette nyt läsnä haluan teille sanoa että se tietynlainen linjan täsmennys tai ehkä pieni reivauskin on ollut kyllä paikallaan

jos näin on silloin arvon hallituksen pitää miettiä jokin leikkuri tai jokin sellainen palautusjärjestelmä joka ottaa sitten huomioon myöskin energiaveron tämänkaltaisen kielteisen vaikutuksen jota ei pidä päästää realisoitumaan

ja ne aloitteet joita olette yk ympäristössä selkeästi tehnyt jotka liittyvät myös millenium tavoitteisiin köyhyyden poistamistavoitteisiin ovat suomelle sopivia tavoitteita

sekin on meidän hyvä ääneen sanoa että siihenkin täytyy henkisesti varautua että tämänkin kaltainen takaus saattaa realisoitua

se voi realisoitua yksi kaunis päivä jos kreikan espanjan portugalin kaltaiset erittäin raskaasti alijäämäisen talouden maat eivät saa asioitansa omilla poliittisilla ratkaisuilla kuntoon ja on nähty minkälaiset kansalaisliikkeet yleislakot siellä taas ovat päällä mikä tekee senkin asian hoitamisen äärimmäisen vaikeaksi

ei voi olla oikein että tällaisella veroratkaisulla lisätaakalla me tuomme sellaisen elementin tähän koska jos me joudumme jälkisiivoukseen siinä asiassa niin kuin on jouduttu voikkaan kohdalla ja monin paikoin suomessa se maksaa paljon

eli summa summarum arvoisa puhemies minusta nyt on aika pohtia myöskin vakavasti sitä että suomen täytyy myöskin ecofinissa ja eu tasolla ottaa äärimmäisen aktiivinen rooli näiden uusien keinojen ja välineiden esiin tuomiseksi ja näiden vaihtoehtojen tuomiseksi eikä enää tyytyä siihen että saksa ja ranska sanelevat että tällä samalla mallilla mennään myöskin tästä eteenpäin

siksi on hyvin tärkeätä että tämä hallitus vielä pystyisi rakentamaan tällaisen kriisinhallinnan kokonaissuunnitelman tuleville vuosille että me katsomme missä ne painopisteet ovat

aivan lopuksi arvoisa puhemies totean vaan sen että eräs lempiteemani on tietysti ollut tämä puurakentaminen ja kaikki ne uudet ekologiseen kilpailukykyyn liittyvät tuotantomuodot mitä suomessa on nyt paljon oraalla

sille on selkeää tarvetta ja sitten me näemme myöskin tämän rahapuolen mihin me olemme valmiit satsaamaan missä määrin tarvitaan sotilaalliseen kriisinhallintaan siviilikriisinhallintaan muistaen kuitenkin sen että sotilaallisen kriisinhallinnan välttämättömyys turvaa sen että saadaan myös humanitäärinen apu perille

täytyy löytyä sitten myöskin jossain vaiheessa rauhallisemmassa tilanteessa joku järjellinen tapa pohtia euroalueen sisäisiä rakenteita sisäisiä sääntöjä uuteen asentoon ja jopa niin että voitaisiinko euroalueesta irrottaa joku maa joka ei ole asioitansa hoitanut määräaikaisesti tai pysyvästi kokonaan pois

lopuksi herra puhemies totean vain sen että lähetystöverkoston tarkastelussa ei riitä pelkästään taloudellinen näkökulma vaan siinä pitää olla myöskin poliittinen ja tarkoituksenmukaisuusnäkökulma vahvasti mukana

tekesin pitäisi kokea itse oma innovaatioprosessinsa ja löytää aivan uudenlainen asento niihin hakemuksiin ja yritysten hakemuksiin ja tunnistaa ne tarpeet joilla me pystymme vahvistamaan sitä osaamista jonka nimeen me olemme tässä talossa vuosikausia vannoneet

siihen liittyy totta kai sitten tämä opiskelu koulutuksen turvaaminen osaamisyhteiskunnan vahvistamisessa mutta se jää tyhjän päälle jos emme pysty synnyttämään yrityksiä ja sen kautta luomaan uusia työpaikkoja

ennen kuin ministeri häkämies poistutte olisin vielä halunnut vaan täsmentää sen että kun kerroitte että keväällä isaf hallinto kokoontuu niin onko tuolloin todellakin jo tarkoitus sitten arvioida myöskin sotilaallisten toimien tuloksellisuutta ja ehkä myöskin sitten niitä tulevia panostuksia mitä siellä vähän pysyvämmän rauhantilan aikaansaamiseksi saadaan

mutta minullakin oli arvoisa puhemies ne neljä pointtia tähän keskusteluun joista ensimmäinen täällä parlamentin jäsenille sallitaan neljä ministerille ehkä vaan kolme olennainen kysymys on se että afganistanissa ei synny pysyvää rauhaa ilman poliittista ratkaisua

sen takia vaalit ovat keskeinen tavoite kansainväliselle yhteisölle jonka toimien kokonaiskoordinoinnissa yklla niin kuin isafillakin on äärimmäinen keskeinen rooli

siksi on selvää että meille tällä omalla hankkeellamme on merkittävä merkitys suuri merkitys ja se on perusteltu afganistanin pitkäjänteisen tilanteen vakauttamiseksi

on hyvin tärkeää että me olemme osaltamme vahvistamassa afgaanien omia valmiuksia kriisin ratkaisemiseksi ja vaalit täytyy nähdä osana tätä projektia

no sitä ei nyt toistaiseksi ole vielä annettu ennen tätä selontekoa mutta on aivan selvää kuten aikaisemminkin sanoin että vaalien tavallaan aikataulun epävarmuudesta johtuen tämä ei varmaankaan ole ollut asiallisesti oikein edes mahdollista

kolmanneksi kriisinhallinnan alueella afganistanissa tarvitaan edelleen alueellisten jälleenrakennusryhmien johtovaltioita lisäpanostusta armeijan ja poliisin kouluttamiseen

oikeusvaltion perusteiden luomisessa ollaan toki vasta alkutaipaleella mutta arvioin että tulevaan selvitykseen suomen kokonaisvaltaisesta toiminnasta afganistanissa täytyy sisältyä myös selkeä arvio suomen mahdollisuudesta tehdä enemmän sekä kriisinhallinnan että myöskin kehitysyhteistyön sektoreilla lähivuosien aikana

tässä jo puolustusministeri vastasikin tähän avainkysymykseen siitä miten tätä kokonaisvaltaisempaa kriisinhallintaprofiilia sitten eduskunnalle esitellään

eiköhän siinä kumpikin osapuoli vastannut kuluista omalla alueellaan ja se oli mitä tervetullein hanke niin suomelle venäjälle kuin katson näin eullekin koska suomi on tässä katsannossa myöskin euroopan unionin kannalta katsottuna kaikkein tärkein tämmöinen gateway maa

eduskunta tietysti hoitaa oman roolinsa tässä kansallisessa päätöksenteossa mutta tietenkään sen roolia ei pidä vähätellä tässä eikä myöskään tässä kriisinhallinnassa

tämä on puhemies mielestäni nyt tärkeä kysymys kun täällä on viitattu aikaisemmin tähän tasavallan presidentin esiintymiseen täällä valtiopäivien avajaisissa ja tulkittiin näin että hän jotenkin pisti nyt niin kuin joukot ojennukseen suhteessa tähän nato tulkintaan

ja toivonkin että hallitus tässä kysymyksessä voisi ryhtyä tällaisiin valmisteleviin toimiin ja selvittelemään sitä mahdollisuutta voitaisiinko ottaa se käyttöön samalla tavoin kuin laivamatkoissa se on käytössä

päätöksen suomen osallistumisesta sotilaalliseen kriisinhallintaan tekee kussakin tapauksessa erikseen tasavallan presidentti valtioneuvoston ratkaisuehdotuksesta

ja silloin kuitenkin voitaisiin välttää ne ongelmat mitä tämmöinen pysyvä viisumioikeus venäjältä toisi kun siellä se data aineisto ei ole vielä samalla tasolla kuin se meillä on

nyt vaan todella toivon että valtioneuvosto hallitus on varmistanut selustansa ja huolehtinut siitä että tasavallan presidentti sitten hyväksyy tämän ratkaisun siltä pohjalta mihin eduskunta täällä omassa käsittelyssään sitten päätyy

tuntuisi hyvin oudolta että eduskunta saa hallitukselta esityksen ottaa siihen kantaa ja hallituksella on selkeä pohjakanta ja presidentti kriisinhallintalain antamien valtuuksien pohjalta sitten poikkeaa siitä

kuoppa hyvä aina sitä treenata treenata sitäkin aihetta vaikka näköpiirissä ei ole tarpeita nykyisen hallitusohjelmakirjauksen muuttamiseenkaan

mutta erittäin tärkeä asia on tämä että me osallistumme jatkossa aktiivisella tavalla kriisinhallintaan eun naton ja ykn puitteissa olkoon sitten se varsinaisen missio kenen lipun alla tahansa

meille on ollut aina olennaista vain se että sille on hankittu yk mandaatti

meidän täytyy varautua siihen että asiantuntijoiden määrää pystytään siviilikriisinhallintatehtäviin lisäämään ja meidän täytyy myös ymmärtää tämä kokonaisvaltaisen kriisinhallinnan merkitys ja siksi on hyvin tärkeä asia että me pystymme sitten lisäämään suomen kannalta sopiviin kohteisiin myöskin näiden operaatiotehtäviin soveltuvien joukkojen määrää ja se on tietysti rahakysymys